täytyy ehkä muistaa että jos me olemme tässä salissa moneen kertaan olleet ylpeitä meidän jäänmurto osaamisesta meidän offshore osaamisesta niin kyllä minun mielestäni on hyvä myöskin käyttää sitä kansainvälisesti

mihin laskelmiin se perustuu ja minkälaisella aikataululla siinä on esimerkiksi huomioitu tämä tilikausien vaihtuminen kesken vuotta eikä vuodenvaihteessa

mutta nyt on käynnistetty solidiumin aseman selvittämiseksi työryhmä jossa arvioidaan minkälaista omaisuutta solidiumin sisällä tulevaisuudessa on miten sitä ohjataan ja mikä on se omistajan ääni ja miten se siellä kuuluu

tällä toivottavasti päästään yksi askel eteenpäin niin että niin tämä talo hallitus kuin talouspoliittinen ministerivaliokunta on paremmin ohjaamassa solidiumin tulevaa toimintaa

tärkeintähän on tietenkin kun ja jos se eun puolelta tulee pitää oma yhtiö niin hyvässä kunnossa että se voittaa ja pärjää tässä kilpailussa

se on sitten toinen asia joka kuuluu muiden ministereiden tontille huolehtia siitä että niille alueille joilleka teollisuutta on suuntautumassa saadaan luotua ne edellytykset vaikkapa sitten rautateiden tai teiden tai muun infran puolelta

ensimmäinen on se että kun me kerran olemme olleet täällä huolissamme telakoista jotka kuuluvat ministeri vapaavuoren tontille enemmän on ymmärrettävää että varmaan meidän halumme suomessa rakentaa monenlaista tekniikkaa sisältäviä aluksia etenkin offshore puolelle on yhä edelleen olemassa

ja toinen on sitten se että kyseessä on arctia yhtiö jolla on sitten polaarisille alueille sopivia aluksia ja se arvioi nyt sitten tästä eteenpäin kuinka paljon sitä markkinaa on tilataanko sellaisia ja jos niin kuinka monta tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

sosialidemokraattien mielestä palveluiden kilpailuttamisessa on huomioitava myös palveluiden laatu päätös ei saa missään tapauksessa perustua vain alhaiseen hintaan

arvoisa rouva puhemies

lain valmistelussa haluttiin turvata kolmannen sektorin toimijoiden asema ja säilyttää tämä suomalainen malli palveluiden tuottamisessa yhteiskunnan yritysten ja kolmannen sektorin toimijoilla

olen ministerin kanssa täysin samaa mieltä että on tärkeätä että suomi on vastuullinen erityisesti yk operaatioissa niin kuin on vuosikymmenet oltu mutta nyt ollaan romuttamassa tätä pohjaa

dementoitunut vanhus tarvitsee pitkäaikaisen laitoshoidon huostaan otettu lapsi tarvitsee turvallisen perhekodin syrjäytyneelle mielenterveyspotilaalle on räätälöitävä monipuolinen palvelukokonaisuus

en voi aivan yhtyä tähän ajatukseen sillä kyse on laajemmasta kulttuurista jossa me olemme kieltolain jälkeen varsin rankassa kasvussa tehneet monia vääriä ratkaisuja

ei ole mahdollista yhtäkkiä aina lisäbudjeteilla lähettää sitten kymmeniä ja satoja ihmisiä jos ei sitä kokemusta ja sitä koulutusta ole täällä säännöllisesti

tästä syystä onko ihan välttämätöntä romuttaa tämä suomalaisenkin puolustusjärjestelmän hieno oppi mitä on saatu sieltä maailmalta ja toisaalta se vienti mitä on voitu viedä sinne maailmalle tällä hallituskaudella ihan totaalisesti

sosiaalialalla noin viidennes palveluista on yksityisten tai järjestösektorin tuottamia

niihin kuuluvat monet vanhusten asumispalvelut huostaan otettujen lasten sijoitukset kehitysvammapalvelut ynnä muuta

tupakan osalta kulttuurimme on hyväksynyt ajatuksen että enemmällä säätelyllä tiukemmalla lainsäädännöllä saadaan terveysvaikutuksia ja kaikki nämä toimet ovat myöskin tuoneet niitä vaikutuksia näkyvästi jokaiseen paikkaan

toinen kysymys valtiovarainministerille on se että kun meillä on huoli tästä työllisyydestä niin miksi tässä lisätalousarviossa ei ole sitten toimia kasvun ja työllisyyden lisäämiseksi niitä sellaisia hankkeita joita valtio olisi voinut käynnistää jotta niitä työpaikkoja saataisiin lisää

arvoisa rouva puhemies

siksi on erittäin tärkeätä ettei hankintalaki johda palvelutarjonnan tai kulttuurin sellaisiin muutoksiin jotka heikentäisivät näitä palveluita tai aiheuttaisivat epävarmuutta palveluita tarvitseville

alkoholin osalta tähän kulttuuriin ei ole otettu vielä mitään askeleita vaan ennemminkin meillä on koko kulttuurissa noudatettu yhä liberaalimpaa linjaa niin mainonnassa myyntipaikkojen määrissä tarjoiluissa kuin kaikessa muussa

palvelutarjonnan takaamiseksi on tärkeätä seurata jatkossa jo nyt ja tarkasteltua pidempään näitä lain vaikutuksia ja reagoida muutostarpeisiin

että eri tavoin toimintakyvyttömäksi tehdyt aseet on toisissa maissa helpompi ottaa sitten uudelleen käyttöön kuin toisissa maissa toimintakyvyttömäksi tehdyt aseet

edustaja soinilta olisin kysynyt

minkälainen keskustelu siellä on käyty näistä yhtenäisistä käytännöistä niin että niitä ei todellakaan olisi mahdollisuutta ottaa käyttöön vaikka ne nettikaupasta lähetettäisiin palasina ja koottaisiin uudelleen

selonteossa ei käsitellä ollenkaan suomalaisittain tärkeätä kolmatta sektoria palveluiden tuottajana

siinä vain todetaan että toiminnan taloudellisilla muodoilla ei ole merkitystä hankintalain sovellutuksissa vaikka tämä asia nousi varsin vahvasti esille eduskuntakäsittelyssä ja siitä oltiin yhteisesti huolissaan

sosialidemokraatit kannattavat talousvaliokunnan lausumaa jonka mukaan hallituksen tulee selvittää tarve säännellä erikseen voittoa tavoittelemattomien tai rajoitetun voitonjaon yhteisöjä jotta erityisesti kansalaisten sosiaali ja terveyspalveluiden riittävä ja laadukas saanti voidaan turvata

hallituksen vastaus on että yhteisölain mukaan on mahdollista perustaa rajoitetun voitonjaon osakeyhtiö tai osuuskunta

meillä oli tehty lainsäädäntö joka peruutettiin tämän eduskunnan toimesta aivan käsittämätön päätös koska muissa maissa voidaan laittaa näitä varoituksia raskaana oleville naisille mutta suomessa ei

jo tälläkin hetkellä monet yhdistykset ovat perustaneet osaksi toimintaansa osakeyhtiön mutta suomalaisessa palveluntuottamismallissa ollaan tällä hallituksen linjauksella romuttamassa täysin järjestöjen ja yhdistysten suora osallistuminen palvelutuotantoon

tässä kohtaa tulee tietysti myöskin kysymys

onko tämä siitä syystä että irtisanomissuoja ja halpuus on suomessa ihan toista luokkaa kuin monissa muissa maissa

ja kolmas kysymys

onneksi meidän tuleva sulkupolvemme elikkä nuoret ovat huomattavasti viisaampia kuin meidän ikäisemme ja siellä puolella alkoholin kulutus on jo laskussa

näitä voisi olla toimittaessa tietenkin eu kynnysarvojen alapuolella esimerkiksi yhteistyö urheiluseurojen kanssa liikuntapaikkojen ylläpidossa tai toiminnan järjestämisessä

mutta jos me mietimme saatavuutta olisi sille puolelle myöskin tehtävä tiukempia toimenpiteitä kuten ravintoloiden aukioloaikojen säädökset ja se kuinka annamme lupia uusille tarjoilu tai anniskelupaikoille tai myyntipaikoille

niiden määrä on viime vuosina lisääntynyt huimasti tuhansia mistä sitä alkoholia on mahdollista saada

arvoisa herra puhemies

kysehän on kilpailukyvyn parantamisesta tässä ahdingossa jossa tällä hetkellä ollaan ja samalla siitä teollisuuden rakennemuutoksesta niin että yritetään saada uudenlaista elinkeinotoimintaa suomeen nykyisten tai täällä vahvasti olleiden tilalle tai itse asiassa ennemminkin näin minä ajattelen rinnalle

meillä olisi hyvin tarvetta keskittyä jopa seurantaan mitenkä rikkeistä alkoholilainsäädäntöä vastaan saadaan rangaistuksia miten ne käytännössä toteutetaan

arvoisa puhemies

nyt suomessa on markkinaoikeudessa enemmän juttuja kuin vastaavissa tilanteissa euroopassa ja käsittelyajat venyvät

meillä keinoina on myös alkoholiprosenttien laimennus joka on tänään jo tuotu täällä esille ja toisena keinona muun muassa vaikka kaupoissa se mitenkä alkoholin myynti siellä kaupan sisällä on sijoiteltu mihin kohtaan se laitetaan

voimalaitosvero windfall vero niin kuin sitä aiemmilla kausilla on nimitetty on ollut harkinnassa jo edellisillä hallituksilla jotenka yhtiöiden sanonta siitä että juuri nyt on keksitty joku uusi vero ei pidä paikkaansa

sen takia niitä pitää aina ajatella kriittisesti ja seurata niitten vaikutuksia onko oikeasti saatu lisää työpaikkoja lisää investointeja ovatko yritykset pitäneet toimintansa ja pääkonttorinsa täällä siitä syystä että näitä valtiovallan toimenpiteitä on tehty

tuntuu joskus siltä että paljon kriittisemmin suhtaudutaan siihen noin miljardin euron summaan niihin tukiin joita jaetaan finnveran tesin tai tekesin kautta suorina tukina ja joiden perään kysellään kuinka paljon työpaikkoja kuinka paljon investointeja minkälaista seurantaa näiden osalta on tehty

riskinä näissä suurissa hankintayksiköissä on että tuntuma käytännön työhön katoaa ja toisaalta pienet ja keskisuuret yritykset rajautuvat ulos johtuen kilpailutuksien suuruudesta

arvoisa puhemies

elikkä tämä on hyvä pieni liikahdus mutta valitettavasti monet muut vielä paljon vaikuttavammat toimenpiteet on totaalisesti jätetty käyttämättä

suuret kilpailutukset vaativat myös runsaasti tietotaitoa sekä ostajilta että tarjoajilta

tämä on kannatettava esitys ja sosialidemokraatit ovat tässä olleet vahvasti tätä viemässä eteenpäin

uskon ja toivon että harkitseva microsoft myöskin näkisi tämän yhtenä porkkanana siirtää toimintojansa suomeen

tässä on tietysti euroopan unionin puolelle lähetetty kirjelmiä varmaan yhtiöiden puolelta ja ne kysymykset jotka ovat tulleet nyt sitten vastattaviksi ovat ihan relevantteja mutta jos muistan oikein niin ei ole yksi eikä kaksi lakia jotka on tässä eduskunnassa hyväksytty sillä klausuulilla että jos hyväksyntä euroopan unionin puolelta tähän tulee niin laki tulee voimaan

arvoisa puhemies

meillä on laki jonka perusteella edunsaajille eli kulttuurille liikunnalle nuorisolle ja tieteelle tätä rahoitusta jaetaan ja nyt on selvinnyt että näissä tapauksissa sitä on käytetty näitten ylisuurten vuokrien katteeksi elikkä kierrätetty veikkauksen kautta siihen toimintaan tarkoitettua rahaa tähän senaatin prosenttien korottamiseen

talousvaliokunnan ensimmäinen lausuma koski kuntien yhteistoiminnan edellyttämän erityislainsäädännön kehittämistarpeita

muistaakseni siinä on aika vahvat perustat paras hankkeesta jotenka vahva peruskunta on se joka pystyy järjestämään pääosin kaikki palvelunsa itse ja hoitamaan myöskin elinkeinotoiminnan

kilpailutusvelvollisuuttahan ei ole jos kunta tai kuntayhtymä tuottaa palvelut omana työnään tai jos hankinta on niin sanottua suorahankintaa sidosyksiköiltä

kun jo nyt on tehty näitä täsmätoimia kasvun edellytysten luomiseksi eikö voitaisi ottaa hieman malttia eikä ruveta heti puhumaan uusista verohelpotuksista sillä kaikista näistä helpotuksista vaikkapa kela maksun poistosta ei ole tullut suoraan lisää työpaikkoja vaan meillä voisi olla joitain muitakin helpotuksia kuin aina alentaa veroja

kilpailuneutraliteetin toteutumiseksi on todettu että toimintamalleja ja kuntien yhteistoimintaa koskevat muutostarpeet tulee toteuttaa muualla kuin hankintalaissa

kysymykseni valtiovarainministerille olisi ollut näistä myynneistä koska nyt on myöskin valtion budjettiin laitettu aika iso summa myyntivoittoihin

mitä uutta keksitään että nämä hankalastikin myytävät paikat kuten vaikkapa meiltä päin nuo saaristot puolustusvoimien niistä luovuttua sitten kun ne ovat vapaana saadaan myytyä

tähän euroopan komissioon liittyen olen ymmärtänyt näin että näitä mankala yhtiöitä jotka jossakin käsittelyssä ja myöskin näissä vastalauseissa ovat olleet ei ole mahdollista jättää tämän lain ulkopuolelle

erikseen tulevat nyt kuitenkin uudenlaiset yhteistoiminta alueet jotka voidaan toivottavasti käsitellä hallinnollisina uudelleenjärjestelyinä jolloin hankintalakia ei sovellettaisi mutta tästä ei ole vielä varmuutta

arvoisa rouva puhemies

kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin ei sovelleta lakia lainkaan ja tältä osin hankintayksiköt soveltavat omia ohjeitaan

sen takia olisi tietysti toivonut kun vaalit ovat kuitenkin semmoinen asia joka on pitkän linjan aikakaudella tullut ja muodostunut että niitten valmistelu tehtäisiin parlamentaarisesti

on tärkeätä näiden toimien esimerkiksi sosiaali ja terveysalojen kehittymisen kannalta että pienyritykset otetaan tasavertaisesti huomioon ja mahdollistetaan myös niiden palvelujen tarjonta julkiselle sektorille

tämä toimintatapana ei ehkä ole semmoinen mitä haluaisin tulevaisuudessa nähdä vaan toivoisin että kun vaaleja rakennetaan kuitenkin vuosikymmeniksi eteenpäin niin valmistelu tehtäisiin näissä asioissa myöskin niin kuin yhteisesti kaikkien puolueiden välillä

tavoitteena on että meillä laatu tulisi julkishallinnossa tavoitteeksi ja laatu takaisi käytännössä sen että potilaat sairaaloissa ja terveyskeskuksissa sekä vanhukset kotona ja laitoksissa saisivat mahdollisimman laadukkaan hoidon

uudellamaalla on kaksi vaalipiiriä yksi maakunta meillä kolme maakuntaa yksi vaalipiiri jo tällä hetkellä eli tilanteet ovat hyvin erilaiset

sosialidemokraattien mielestä laadulle tulee asettaa nykyistä suurempi painoarvo ja ottaa myös asiakkaiden näkökulma huomioon jo sopimusehdoissa

esimerkiksi sosiaali ja terveysalan viranomaiset voisivat yhteistyössä alan toimijoiden kanssa kehittää aiempaa enemmän laatusuosituksia tai muita malleja joilla ohjataan yksityiskohtaisemmin hankintaviranomaisia ostamaan laadukkaampia palveluja

tällä ei valiokuntien lausuntojenkaan mukaan eikä asiantuntijakuulemisen mukaan ole vaikutuksia tuleviin investointeihin eikä niihin tuottotavoitteisiin

arvoisa puhemies

sen lisäksi että on huoli tietenkin riittävistä poliisiresursseista henkilömäärissä ja työntekijöinä on huoli myöskin siitä millaiset heidän työskentelyolosuhteensa ovat

myös tänne olisi ehkä mahdollista kehittää samantapaisia sopimusehtoja kuin tavarahankinnoissa ja urakoissa

näissä kohdin muun muassa kotkassa toimitaan lähestulkoon kun täällä äsken muualtakin päin suomea kuultiin että työolosuhteet ovat suorastaan lainvastaiset aivan riittämättömissä tiloissa

energiahankintojen rinnalla olisi kilpailutettava myös vaikkapa energiansäästämispalvelut ja matkustamista olisi voitava vähentää vaikkapa videoneuvotteluilla

suunnitelma on ollut myöskin yhdistää oikeustalo ja poliisitalo yhdeksi kokonaisuudeksi ja tässä on alueella edetty hyvin ja uudenlaiset työskentelymallit yhteistoimintapisteistä ovat olemassa

arvoisa puhemies

molemmilla puolilla tarvitaan lisää koulutusta

ten verkot on tärkeä osa ja meillä on sitoumuksia niitten osalta muun muassa turusta vaalimaalle ja nyt sitten helsinkiin asti asia on kunnossa

hankinnoissa tulee yhä edelleenkin soveltaa nykyistä aktiivisemmin lainsäädännön mahdollistamia joustoja ja neuvottelumahdollisuuksia ja etenkin niin että pienet sosiaali ja terveysalan yritykset voivat olla myös mukana kilpailutuksessa